olen tyytyväinen että nämä alkoholilainsäädäntöasiat hoidetaan muualla ja alkoholin myyntiajat päätetään kokonaan eri asioissa ja eri tavalla että niitä ei tässä tarvitse alkaa käsitellä enää

silloin kun aletaan isompia verkkomääriä laittamaan niin kysehän on yleensä näistä hyvin vähän kalastetuista vesialueista lapissa pohjois karjalassa ja monilla muilla syrjäisillä alueilla

arvoisa puhemies

kiitos että nyt on ensimmäisen kerran kiinnitetty asianmukaisesti huomiota porotalouden petovahinkotilanteeseen ja siihen ollaan varaamassa riittävä määräraha ensimmäistä kertaa pitkään aikaan

niiden osalta minä olen ollut ihan tyytyväinen siihen että ne ovat aika hyvin suomessa pysyneet niin että ne ovat maanantaista perjantaihin auki ja tarvittaessa lauantaina vähän aikaa auki ja ne ovat kyllä pysyneet niin paljon kuin mahdollista sunnuntain aukioloaikojen ulkopuolella

meidän vesistömme ovat alihoidettuja ne ovat ihan ehdottomasti alikalastettuja meidän pitäisi saada niille siis käyttöä huomattavasti lisää ja verkkokalastus on kuitenkin se millä se hoitaminen hyvin pitkälle tehdään

arvoisa puhemies

siitä pitää kyllä sanoa kiitos että ministeriö on kuunnellut lausunnonantajia että se rysäkalastus sitten olisi jatkossa mahdollista koska tärkeää on se että näitä vähän kalastettuja vesialueita pystytään hoitamaan ja rysä ja nämä verkot ennen kaikkea rysät ovat hoitokalastuksessa erittäin tärkeitä asioita

arvoisa puhemies

tilanne on meillä nyt se että lukuporojen määrä on pudonnut toistakymmentätuhatta ja teuraitten määrä on romahtanut viime vuosina todella alas

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomessa on erittäin paljon kohtuuhintaisia vuokra asuntoja käytettävissä mutta tämä hallitus toimii nyt kyllä totaalisesti sillä tavalla että nämä jäävät kokonaan käyttämättä

kun valituslupamenettelyä lisätään tai tuomioistuinten toimivaltaisia kokoonpanoja pienennetään on tarkasteltava oikeusprosessin osapuolten asemaa

kyse on kuitenkin todellakin isosta alueesta joka on vanhaa lapinkylien aluetta jolla alueella on paljon väestöä joka on nyt uskaltautunut kertomaan omasta metsälappalaisesta saamelaisesta taustastansa ja heissä on useita henkilöitä jotka ovat halukkaita liittymään tähän saamelaisrekisteriin saamelaisten vaaliluetteloon

minkä takia palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen on johtanut siihen että kasvukeskuksissa on pulaa varsinkin kohtuuhintaisista vuokra asunnoista kun muualla niitä olisi käytettävissä

sitten kaikkein tärkein asia

mitä ollaan tekemässä karhukannalle

ennen kaikkea se että niitä teurasvasoja ei tule johtuu siitä että vasat katoavat nykyään kesäaikaan ja se on täysin verrannollinen siihen että karhujen määrä on samanaikaisesti räjähtänyt käsiin

rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen ja erityisesti lapsen palauttamista koskevissa asioissa tapahtuva muutoksenhaku ovat poikkeuksellisia asioita tuomioistuinkäsittelyssä

ja nyt tämmöinen byrokratian purku tässä saadaan tehtyä niin että isyystunnustaminen tehdään todellakin jo neuvolassa avoliittotilanteissa ja samalla sovitaan myös huoltajuusasiat

onko teidän ajatuksenne mukaista hallituksen toiminta että hallitus on karsinut asuntolainojen korkovähennysoikeutta hallitus on nostanut varainsiirtoveroa hallitus on nostanut kiinteistöveroa hallitus on asettanut vuokranantajille ja asunnonmyyjille velvollisuuden hankkia kalliisti laskennallinen energiatodistus hallitus on lisäksi leikannut rajusti korjausavustuksia lämmitystapamuutoksiin ei enää anneta lainkaan rahaa vaikka se olisi monin kerroin tehokkampaa energiansäästämispolitiikkaa kuin pakollinen energiatodistus ja monet muut tällaiset asiat

mutta koska tämä on minusta asia joka pitää myöskin selkeästi tuoda esille ja ratkaista tässä yhteydessä mistä on kysymys ja mitä sen kanssa aletaan tekemään niin muutamalla sanalla haluan tästä asiasta kertoa

helluntai loppiainen helatorstai jos ei niitä olisi alun perin pyhiksi määritelty niin mikä ettei mutta kun me olemme päättäneet että ne ovat pyhäpäiviä niin kyllähän meidän niitä pyhäpäiviä pitää myöskin lähtökohtaisesti kunnioittaa ja lähteä siitä että ne ovat pyhäpäiviä niillä on omat syynsä minkä takia ne ovat niin kyllä ainoastaan poikkeusluvilla minun mielestä tulee niille myöntää

kun puhutaan että suomalaista kalaa ei ole kaupassa sitä ei ole missään ruokalassa mistään et saa suomalaista kalaa sitä ei saa koska suomessa on niin vähän ammattikalastajia

varsinkin lapsen asemaa huoltajuusriitojen yhteydessä käsittelevät jutut vaativat erityistä huolellisuutta ja voivat edellyttää poikkeuksellista käsittelyjärjestelyä

kun sosiaalitoimistot ovat tällä hetkellä ehdottomasti ylityöllistettyjä joutuvat tekemään kaikennäköisiä asioita riitoja sopimaan ja kaikkia muita kuvioita niin nyt on hyvä että tämmöiset turhat paperiasiat voidaan jättää sieltä pois

vaikka näissä asioissa ei sinällään otetakaan kantaa huoltajuuteen vaan kysymykseen lapsen palauttamisesta asuinvaltioonsa niin kiista huoltajuudesta on kuitenkin yleensä taustalla

ensinnäkin kemin lapin kieli on neljäs lapin kielistä neljäs saamen kieli

ja silloin kun varsinkin venäläisestä turismista on kyse niin kuin lapissakin niin kyllähän loppiainen oli yksi suurimmista myyntipäivistä elikkä poikkeusluvat tarvitaan sinne mutta sen ei pidä olla itsestään selvä asia

esityksessä on pitäydytty siihen että lapsen palauttamista koskevat asiat pysyvät helsingin hovioikeudessa mutta muutoksenhaku edellyttää valituslupaa

lisäksi sosiaalipuolella on koko ajan pulaa rahasta kuntasektorilla on koko ajan valtavat säästötavoitteet valtionosuuksia joudutaan leikkaamaan ja näin poispäin joten on hienoa että näitä saadaan liikkeelle

nyt vain odotan ja toivon sitä että myös muissa ministeriöissä ja muissa kuvioissa otettaisiin aivan reilusti ja rohkeasti esille se mitä muita vastaavia asioita voitaisiin panna liikkeelle

siis suomen kaikki yritystoiminta on muutenkin tapettu sillä liialla byrokratialla liialla paperisodalla sillä että mitään et saa tehdä ennen kuin kaikki paperiasiat ovat varmasti kunnossa ettet vahingossakaan yritä tai tee mitään tämmöistä järkevää omatoimista asiaa

en pidä lähtökohtaisesti kannatettavana toimintojen keskittämistä helsinkiin en oikeuspolitiikan kuten en muillakaan yhteiskuntaelämän osa alueilla mutta tapauksien lukumäärät ovat toki olleet viime vuosina hyvin vähäisiä

ne kommentit ovat olleet lähes kaikki pelkästään positiivisia ennen kaikkea positiivisia sen takia että eri puolilta kemin lapin aluetta ihmiset ovat sanoneet että meilläkin on muuten tuommoinen puku meilläkin on käytetty mutta me emme ole kehdanneet puhua siitä mitään kun tänä päivänä kuulostaa siltä että me emme olisi mitään oikeita saamelaisia että meillä ei olisi lupaa käyttää sitä pukua

arvoisa puhemies

miesten oikeus paranee tässä huomattavasti ja on aivan oikein että miehet pystyvät saamaan nämä isyysasiat ja isyystunnustukset liikkeelle myös silloin kun he sitä haluavat ja mies sillä kun he halua että siinä se vaikka nainen ei haluaisikaan tätä isyyden tunnustamisasiaa hoitaa

joka tapauksessa on sinällään johdonmukaista että silloin kun päätöksenteko tapahtuu helsingissä hallituksen esityksessä viitattujen kansainvälisten perheoikeudellisten asioitten osalta ensimmäinen oikeusaste muuttuu helsingin hovioikeudesta helsingin käräjäoikeudeksi

ihmiset ovat tuoneet esille sen että heillä ei ole lupaa olla sitä mitä ovat elikkä ihmisten on annettu ymmärtää että heidän tulee kieltää oma kulttuurinsa oma taustansa eli identifikaatio

toinen asia sitten mikä pitäisi minun mielestäni ottaa esille näissä tasa arvoasioissa on miesten rooli muun muassa huoltajuusriita asioissa

tämä laki laittaa ely keskuksille niin valtavan roolin ja työkuvion että ne eivät tule selviämään tästä tilanteesta ja se meidän on ehdottomasti hyvä tajuta jo tässä vaiheessa kun me tätä lakia säädämme

elikkä kun nyt on hyvin saatu tasa arvoasiat liikkeelle niin huoltajuusriidoissa liian usein on tilanne se että näissä tapauksissa lapsi tuomitaan äidille hoidettavaksi

suomalaisessa oikeusjärjestelmässä hovioikeuksien tehtävä on lähtökohtaisesti toimia muutoksenhakutuomioistuimena ja korkeimman oikeuden alla ennakkoratkaisuja antavana tuomioistuimena

vasta tänä päivänä useampi ihminen on tuonut esille että meilläkin on ne vaatteet kulttuuri ja tausta ja nyt sitten on koettu se että mekin haluamme tietyllä tavalla omat oikeutemme tuoda esille tässä asiassa

tänä päivänä kuitenkin isien rooli on kehittynyt huomattavasti ja isät ovat entistä valmiimpia huolehtimaan lapsista aivan tasa arvoisesti naisten kanssa

sitten vielä haluaisin sanoa edustaja rajamäelle vesialueen hoitamisen maksujen palauttamisesta vesialueitten omistajille silloin kun on kyse pilkkimisestä tai onkimisesta

resurssipulan kanssa kamppailevien tuomioistuinten on voitava keskittyä ensisijaisesti näihin tehtäviinsä ja tästä järjestyksestä on syytä poiketa vain erityisen painavilla perusteilla

arvoisa puhemies

nämä lapsilisät ovat tärkeä asia pienituloisille ihmisille mutta tänään ministeri sanoi pienituloisista lapsiperheistä että jos teillä ei ole kerran riittävästi tuloja lapsilisien kautta niin hakekaa toimeentulotukea ei hän nyt ihan sanasta sanaan sanonut tällä tavalla mutta kuitenkin antoi ymmärtää että jos eivät lapsilisät riitä niin menkää hakemaan toimeentulotukea

mutta kyllähän ne vesialueetkin tulee hoitaa eikä se vesialueen hoitaminenkaan ilmaista ole

arvoisa puhemies

byrokratian purkupuolella on ympäristöhallinto meidän koko tässä systeemissä edistynyt kaikkein parhaalla tavalla elikkä me olemme saaneet todella monta esitystä jo aikaiseksi ne ovat konkreettisia asioita

särkiä ja ahvenia

juuri se että nyt ympäristöministeriön rooli muuttuu enemmän neuvovaksi ja ohjaavaksi auttaa todella paljon sitä että tämän jälkeen niitä ongelmia ei siellä alueella tule niin paljon mitä on tähän mennessä tullut

kaikkia vesistöjä pitää hoitaa ja pienikin tuki kalastusalueelle että he hoitavat ja saavat vähemmäksi sitä särkeä ja ahventa sieltä niin sen jälkeen siellä on sitä pyydettävää kalaa myöskin vapaa ajankalastajille

tällä hetkellä minusta tuntuu että ei minun tarvitse kuulua siihen mutta jollakin tavalla tämä asia tulisi huomioida

mutta mikään näistä esityksistä ei ole yhtään heikentänyt suojelun tasoa vaan järkeistänyt näitä toimintoja ja on saatu sillä tavalla rahat järkevämmin käyttöön mikä vastaa paremmin luonnonsuojelua eikä vain sitä pelkkää byrokratiaa

sen ei ole pakko olla samanlaista kuin saamelaisten kotiseutualueella mutta jotenkin tämä kemin lapin alue metsälappalaisalue tulee kuitenkin huomioida

sen jälkeen siellä on muun muassa edustaja rajamäelle paljon enemmän särkeä ja ahventa kuin pilkkimisen jälkeen kun sitä on hoidettu ja pienemmät otettu vähemmäksi

sillä on niin oma selkeä kulttuuritaustansa oma saamelainen lappalainen kulttuuritausta ja kaikki tämmöiset olemassa semmoinen asia mitä ei missään nimessä saisi päästää menemään hukkaan tässä tilanteessa

on keskityttävä sellaiseen suojeluun joka oikeasti edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja luovuttava sellaisista suojelulla perustelluista säännöksistä jotka vain aiheuttavat tarpeetonta lisätyötä

toisaalta on hyvän hallinnon menettelytavan vastaista että siirretään kuntien menoiksi elikkä toimeentulotukimenoiksi asioita mitkä ovat tällä hetkellä valtion menoja

meidän on huomioitava näissä merkintäasioissa että olennainen merkintä säilyy yhä ja se että mitään mykistää heiketä ne merkinnät mitkä siellä luonnossa tällä hetkellä ovat ovat siellä ja pysyvät ja nyt sitten vain tiettyjä suojelualueita ei tulla merkitsemään

minä uskon että se olisi tämän koko saamelaisen lakiasian eteenpäinviemisessä iso asia jos tunnustettaisiin tämä olennainen kulttuuriosa kulttuuri ja väestö mikä meillä on lapissa olemassa heidän identifikaationsa ja identiteettinsä mitä se asia on olemassa

nämä ovat niitä asioita joita sitra myöskin tuo tässä raportissaan esille

jatkossa todennäköisesti ja toivon että sitran rahoista käytettäisiin huomattava osa juuri näiden meidän hallitusohjelmamme ydinasioiden eteenpäinviemiseen

toinen asia sitten on se että esko ahon hallitus joutui tekemään todella raskaana aikana kovia leikkauksia jotka koettiin silloin välttämättömiksi mutta lapsilisiin ei koskettu

se ei heikennä todellakaan suojelun tasoa vaan se tarkoittaa sitä että meillä on valtava määrä erilaisilla säädöksillä suojeltuja alueita

erityisesti tässä on esillä tämä puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

mutta toivottavasti tällä keskustelulla saadaan sitä asiaa liikkeelle sillä tavalla että saataisiin asialle oikeat termit ja saataisiin vietyä niin että voisimme löytää sen oikean tavan miten asiaa viedään eteenpäin

mutta sitten semmoisena ongelmakohtana haluaisin tuoda esille näistä asioista sen että kun meillä on hyvin paljon tehty suomessa erilaisilla rahoituksilla tutkimuksia muun muassa biotalouteen liittyviä asioita niin meillä on valtava määrä patentteja meillä on valtava määrä tutkimuksia jotka ovat yliopistojen ja eri paikkojen mapeissa

ja sen lisäksi mitä meillä on säädöksillä säädeltyjä suojelualueita myös me maanomistajat olemme omalta osaltamme suojelleet aika paljon erilaisia alueita joita ei ole missään laissa virallisesti merkitty eikä tarvitse luontoon merkitä vaan me jokainen tiedämme sen että luonnossa on paljon merkittävää suojeltavaa aluetta

ilo sopimus olisi tämän kyseisen saamelaislain hyväksymisen jälkeinen asia

minun mielestäni tätä ilo sopimusta ei voi ratifioida ennen kuin on oikeasti selvää ketä tämä sopimus tarkoittaa ja mitä tämä oikeasti sisältää

eli yhä enemmän meidän pitäisi saada käyttöömme menetelmiä ja konsteja miten me saamme nämä tutkitut hyvät asiat toteutukseen käytäntöön

kerron taustana että santeri alkio meidän oppi isämme yksi heistä olennaisista tärkeistä oppi isistä otti monissa puheissansa esille lapset ja kodin

esimerkiksi alkuperäiskansaa ja sille kuuluvia oikeuksia määriteltäessä on huomioitava myös mitä tämä tarkoittaa metsälappalaisille elikkä taas näille minun juurteni henkilöille minun taustalleni ja minulle taustajevin sukulaishenkilööni mitä se meitä minun sukulaishenkilöilleni

raha ei ole ykkösasia mutta koteja on tuettava niin henkisesti kuin aineellisestikin perustoimeentulo on taattava satsaus lapsiin on satsaus koko yhteiskunnan kiinteyteen

uusi saamelaislakiesitys vaikeuttaisi entisestään sopimuksen ratifiointia ja sen soveltamista käytäntöön elikkä jos porukat todella haluavat ratifioida ilo sopimuksen niin minä toivon että tätä saamelaislakiasiaa ei vielä hyväksyttäisi tässä muodossa vaan mietittäisiin miten sitä tulee kehittää jotta se ilo sopimuksen ratifiointikin menisi sitten eteenpäin

elikkä tässä muutamia asioita mitä santeri alkio sanoi ja kyllähän tätä kautta mietimme että lapset ovat asia mihin ei pidä koskea missään tapauksessa kielteisessä mielessä

sitten vielä näistä hallituksen byrokratianpurkuasioista

jos sitten ilo sopimus koskisi vain nykyistä vaaliluettelon mukaista ryhmää olisi tiedossa pitkiä repiviä riitoja

hallinto oikeustasolla olisi valtava määrä tuomareita töissä ihan vain tämän asian kanssa eikä se ole todellakaan kenellekään hyväksi eikä etuna tämä asia

aina puhutaan että hallintoa pitää keventää mutta eihän se kevene millään muulla tavalla kuin siten että nytten hallitus ottaisi reilusti kunnon otteen ja katsoisi mitä ovat ne byrokratia asiat muutenkin hyvin laajasti mitä olisi purettavissa mitä asioita voisi siirtää kelalle mitä asioita kelan osalta voisi yhdistää esimerkiksi te keskuksen toimintojen kanssa esimerkiksi työttömyyskorvaukset voisi yhdistää kelan kautta yhteisesti hoidettavaksi

siellä on hyvinkin paljon vielä tämmöisiä hyvin raakoja byrokratianpurkuasioita mutta ajattelumaailman pitää lähteä kokonaan siitä että mitään tämmöistä ylimääräistä asiaa ei pidä tehdä vaan yksinkertaistetaan selkokielisiksi nämä kaikki asiat